puheenjohtaja sasi käytti erinomaisen puheenvuoron johon on helppo yhtyä samoin kuin valiokunnan puheenjohtaja koskisen puheenvuoroon siinä kun hän korosti tämän demokraattisen valmistelun parlamentaarisen valmistelun tärkeyttä

se on pistänyt analysoimaan destian roolia ja merkitystä ja siinä mielessä en kadu yhtään puheenvuoroa jota tästä olen käyttänyt

nythän on käynyt tämän hallituksen aikana niin että oikeastaan kaikki isot asiat ovat jääneet sen varaan että oppositio on tullut mukaan ja totta kai isänmaan kannalta isoissa asioissa näin pitää ollakin kuten tässä sote asiassa

meillä on pitkään ollut se kehityssuunta että itä ja pohjois suomessa äänestysprosentti on ollut matala kun taas sitten sanotaanko kasvukeskusalueilla se on korkeampi

ministeri heinäluoma oli aktiivinen myyntimies ja kauppa ja teollisuusministerinä oli täällä monta en ehdi ajanpuutteen vuoksi luettelemaan kuinka moni teiltä oli tässä pääosissa

kun se on johtanut siihen että meillä valtaosa kansanedustajista valitaan näiltä kasvukeskuspaikkakunnilta niin koko maaseutu suomen ääni suomen asioitten hoitamisessa jää vähäiseksi

arvoisa puhemies

mutta vaalit ratkaisivat nyt te olette muuttaneet täysin kantanne yritätte perustella miksi näin pitäisi tehdä mutta historia osoittaa toista pistesijaa osoittaen neljällä ja nallen edustaja heinäluoma vasta itään ja sen

ja kun sitten myös vaalipiirien välillä edustajanpaikkoja siirtyy tänne kasvukeskusalueille niin tämä on mielestäni demokratian ja koko suomen kehityksen kannalta yksi iso pulma johon pitäisi saada muutos

oli erittäin hyvä asia että sekä valtioneuvosto ja ministeriöt että valiokunta tekivät perusteellisen arvion niistä vaihtoehdoista mitä on olemassa jos tätä yhtiöittämistä ei tehdä

ja ne väärät mielikuvat joita vihervasemmisto oppositio on luonut siitä että nyt ollaan polulla jossa suomen kansallisomaisuus vedet ja metsät myydään ulkolaisille sijoittajille ovat osoittautuneet täysin bluffiksi

no vihreille tietysti tämä sallittakoon kun se on teidän olemassaolonne ja elämänne tällainen elinlanka että te näin väitätte vaikka näin ei olekaan

eihän tämä pidä paikkaansa

täytyy sanoa näin että hyvää toimintaa kun ottaa huomioon miten hankalasta ja vaikeasta asiasta on kysymys ja erityisesti pohjois ja itä suomen kannalta erityisen tärkeästä yhtiökokonaisuudesta

tämä hallitusohjelma on erittäin hyvä kokonaisuus jossa menosopeutus on vain yksi osa

erikoissairaanhoidossa kunnat kuuluvat erikoissairaanhoitokuntayhtymään ja jossain on erityishuoltopiirit jotka hoitavat kehitysvammahuoltoa ja niitäkään ei ole montaa ja sitten on tämä perusterveydenhuollon yhtymä elikkä pitää nyt kuitenkin tässä keskustelussa pyrkiä edes vähän pysymään tältä osin tosiasioissa

rakenteelliset uudistukset ovat tärkein tekijä jolla varaudutaan siihen että pystytään lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta ja kolmantena on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden lisääminen

sehän on suomen tulevaisuuden kannalta aivan ratkaiseva tekijä että saadaan aikaan yhteiskuntasopimus joka parantaa meidän kilpailukykyämme ja nimenomaan vientimarkkinoille

se on aivan oikein ja se on meidän tehtävämme mutta kyllä tässä vähän liiaksi mennään sen kuntapäättäjän tontille kun ollaan täällä tuomitsemassa kaikki ne pienet kunnat sanotaan että niissä ei osata asioita hoitaa ja kannetaan huolta teoreettisesti että siellä eivät palvelut toimi

arjen turvallisuus huolettaa kansalaisia samoin keskustaa

moni kysyy saako tavallinen ihminen enää oikeutta kun poliisin voimavarat eivät enää riitä esimerkiksi asuntomurtojen ja omaisuusrikosten tutkimiseen

palaan vielä markkinaoikeuden resursseihin ja turvapaikka asioitten käsittelyyn

sitten jos täyttyy kriisikunnan ehdot kriteerit eli kunta ei kykene hoitamaan asioitaan silloin tämä valtion mukaantulo tarvitaan selvittämään asia mutta kyllä tässä nyt pyritään menemään vähän liikaa kunnallisen itsehallinnon tontille

arvoisa puhemies

alueellinen eriarvoisuus syvenee

poliisiin luotetaan mutta luottamusta rapauttavat kärjistyvät ongelmat

eikö olisi järkevää tehdä tällainen selvitys katsoa miten tässä yksi euro panostettuna tänne markkinaoikeuden resursseihin toisi takaisin yhteiskuntaan ja ennen kaikkea valtiolle resursseja

keskusta on vaalikauden aikana esittänyt useamman kerran että hallitus antaisi sisäisen turvallisuuden selonteon eduskunnalle

karimäen puheenvuorosta onko uusia virityksiä negatiivisia virityksiä pelson osalta olemassa kun historiahan oli se että jos rikosseuraamusvirastolla olisi ollut päätösvaltaa niin pelso olisi suljettu ja sen takia oli hyvä että se jäi poliittiseen harkintaan ja pelso voi jatkaa

tästähän on aivan kiistattomia laskelmia olemassa minkä verran meillä maksaa vuorokausi yhtä turvapaikanhakijaa kohti sellaista joka ei tule sitten tänne saamaan oleskelulupaa

tämä olisi mahdollistanut laajan poliittisen keskustelun ja tärkeät linjaukset siitä kuinka turvallisuuspalvelut ja niiden saatavuus varmistetaan

ei mitään mitä maksaa vuorokausi

mitä tulee hallinto oikeuksien resursseihin ja markkinaoikeuksien resursseihin niin kysymyshän on toiminnasta johon panostamalla saadaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta selvää taloudellista hyötyä

tämä olisi varmastikin erittäin kustannustehokasta tuottavuudenkin kannalta valtion osalta panna sinne niin paljon resursseja että päätökset syntyisivät nopeasti

ymmärrettävästi sieltä ei ole paljon vastauspuheenvuoroja pyydetty koska tämä vesialueitten omistajakysymys ei ole teille valitettavasti kovin tärkeä

mitä nopeammin esimerkiksi hallinto oikeudet käsittelevät eri asioita sitä nopeammin rakennushankkeet pääsevät käynnistymään kaavat valmistuvat ja tulee verotuloja

me haluamme puhua suomalaisen omistajuuden puolesta myös tässä tilanteessa ja haluamme toimia byrokratiaa vastaan myös tässä tilanteessa emme sillä tavalla että me vain puhuisimme ja että toimisimme toisin

tässä on nyt käytännön esimerkki edustaja suutari esimerkiksi teille

tämä on yksi ongelma tässä lainsäädännössä

keskusta haluaa sopua vapaa ajankalastajien ammattikalastajien ja kotitarvekalastajien välillä eikä pidä lietsoa sellaista vastakkainasettelua eikä pyrkiä populistisella tavalla hakemaan tässä meidän linjastamme tähän liittyviä elementtejä

kokoomusjohtoisten hallitusten aikana niin poliisia puolustusvoimia vaalipiirejä kuntien palveluja monia muitakin asioita on niin sanotusti uudistettu

yli kolmen vuoden jälkeen jokainen suomalainen näkee omin silmin mitä uudistaminen hallitukselle tarkoittaa

ensin on syytä todeta että valiokunnan puheenjohtaja edustaja lipposen innostavalla motivoivalla ja asiantuntevalla johdolla valiokunnan painoarvo kansallisessa ja kansainvälisessä tulevaisuuskeskustelussa on vahvistunut

poliisin alimitoitetut määrärahat yhdistettyinä liikkuvan poliisin lakkauttamiseen poliisipiirien yhdistämiseen ja poliisikoulutuksen vähentämiseen vaarantavat turvallisuutta

kun nykyisen hallituksen eväät on valitettavasti syöty niin on aivan oikein ja välttämätöntä että katsetta kiinnitetään tulevaisuuteen uuden hallituksen ohjelmaan ja niihin uusiin ratkaisuihin joita tarvitaan

poliisin ohessa osansa leikkauksista ovat saaneet pelastuslaitokset tulli puolustusvoimat rajavartiolaitos ja viranomaisten keskinäinen yhteistyö ja esimerkiksi hyvin tärkeää ja kustannustehokasta sopimuspalokuntatoimintaa pitäisi edistää nykyistä enemmän

minun mielestäni nämä tulevaisuusvaliokunnan viisi kannanottoa voisivat muodostaa tärkeän pohjan uuden hallituksen ohjelman sisällössä ja sen takia on tärkeää että jokainen puolue ottaisi näitä tavoitteita omiin ohjelmiinsa

jatkuva myllerrys ja riittämättömät voimavarat aiheuttavat epävarmuutta syövät motivaatiota ja aiheuttavat suoranaista uupumistakin työssä

sillä varmistetaan että uuden hallituksen ohjelma on uudistumishenkinen toimenpiteitä sisältävä sellainen jolla suomi selviytyy ja suomi menestyy jatkossa

tämä on välttämätöntä kun meillä on nyt pohjana yksimielinen mietintö jossa on kuultu niin kuin täällä todettiin erittäin paljon asiantuntijoita tehty valtavan paljon työtä tämän yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen

eduskunta on edellyttänyt että hallintovaliokunta saa tämän vuoden loppuun mennessä selvityksen poliisia koskevien päätösten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

eli tämä suosituksena mutta myöskin vahvana vetoomuksena kaikkien puolueitten ohjelmia kirjoittaville henkilöille

arvoisa puhemies

jotta poliisin toimintakyky ja ihmisten luottamus poliisiin pysyvät vaaditaan poliisihallinnolta hyvää johtamista sekä valtiovallalta riittäviä voimavaroja

keskusta katsoo että tällä vaalikaudella tehtyjen hallinnollisten laatikkoleikkien sijaan olisi syytä käydä perusteellisesti läpi poliisin nykyiset tehtävät

totta kai me kaikki toivomme että syntyy kaupallinen ratkaisu yritysten välillä mutta jos ei synny niin totta kai silloin pitää käyttää ydinenergialain suomaa mahdollisuutta katsoa ensisijaisesti kansallista etua

meillä on selvä päätös että suomi hoitaa omien ydinvoimaloittensa ydinjätteen loppusijoittamisen eikä tänne tuoda mistään kiloakaan eikä litraakaan

viimeistään seuraavalla vaalikaudella on toteutettava uudistus jossa valtion paikallishallinnon palveluita toteutetaan kunnallisissa yhteispalvelupisteissä

eli tässä mielessä ei kannata tähän keskusteluun ottaa uusia ulottuvuuksia joilla luodaan sellaista pelkotilaa että tässä nyt tämänkin ratkaisun osalta joku peikko olisi tuolla hallituksen takataskussa

arvoisa puhemies

kukaan ei varmaan kiistä tätä talvivaaran ympäristökatastrofia ja sitä negatiivista vaikutusta mikä tästä seuraa koko suomen kaivannaisteollisuudelle mutta olen edustaja rajamäen kanssa samaa mieltä siitä että nyt pitää asiat selvittää määrätietoisesti ja perusteellisesti ja luoda ikään kuin uutta luottamusta ja uutta perustaa niitten monien mahdollisuuksien hyödyntämiseen mitä eri puolilla suomea kaivannaisteollisuuden osalta on

lisäksi tulisi keskustella ja selvittää miten voitaisiin yhdistää poliisin rajavartiolaitoksen ja tullin tutkintatehtäviä ja syventää viranomaisten yhteistyötä niissä

arvoisa puhemies

tämä on sikäli valitettavaa että nyt kävi niin että tämä kolmen mn sektori sai kyllä vähemmän rahaa kuin mitä olisi oikeutettua ollut

sisäinen turvallisuus muodostaa yhteiskuntamme ja hyvinvointimme kivijalan

kun kysyin valtiovarainministeriön edustajalta onko tässä työllistämisvaikutusten arviointia tehty niin vastaus oli että valtioneuvoston sisällä ratkaistiin siellä tehtiin se arvio

on erittäin hieno asia että oulun yliopistossa on nyt koulutusta pystytty aikaansaamaan koska meillä tarvitaan suomalaisia osaajia myös tänne kaivannaisteollisuuteen huippuosaajia kehittämään tätä teknologiaa mutta myöskin toimimaan sitten vastuullisissa tehtävissä

arvoisa herra puhemies

eduskunta katsoo että hallitus on alimitoittanut poliisin voimavarat ja heikentänyt ihmisten arjen turvallisuutta

edustaja sankelo puhui tilusjärjestelyjen puolesta

eli nyt kun olemme tilanteessa jossa kaikkia hyödyntämiskelpoisia voimavaroja tarvitaan suomen talouden nousun aikaansaamiseksi niin kyllä ainakin itse näen että tämä kaivannaisteollisuus tulevaisuudessa on yksi ala johonka suomi voi nojata

olen itsekin sitä mieltä että tämä tilusjärjestelyjen voimavarojen minimiin ajo on huono päätös koska erityisesti niillä alueilla joilla on viljelijöitten laaja yksimielisyys tämän järjestelyn aikaansaamisesta myöskin kustannuksia alennetaan ja saadaan tehokkuutta aikaan

näillä perusteilla eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

minun arvioni ja meidän arviomme on että tämä kuuden puolueen monenkirjava hallitus on kyllä miettinyt mutta ei ole kyennyt löytämään ratkaisuja joilla suomen talouden kasvuun saadaan sellaista potkua että meidän kilpailukykymme vahvistuu ja me pystymme aikanaan myös maksamaan ne velat

se on osa luonnonvarojen laajempaakin hyödyntämistä joittenka merkitys tulee varmasti kasvamaan talouden tervehdyttämisessä ja talouskasvun aikaansaamisessa

keskustan esitys on realistinen

eli toivon että tällainen syyllistämismenettely mikä tähän on voimakkaasti liittynyt saataisiin pikkuhiljaa taka alalle ja sitten uuden vahvan toimijan kautta mutta niin että valtio on siinä vahvasti myös mukana tämä talvivaara kokonaisuuskin saataisiin sitten tuottavaan ja myöskin vastuulliseen ympäristöasioita hoitavaan asentoon

nyt pitäisi luoda sellainen kansallinen henki jossa näitä rahoja voitaisiin käyttää suomen kannalta järkevien investointien toteuttamiseen esimerkiksi tämän infra oyn kautta

samalla tavalla eläkeyhtiöitten miljardeja voisi käyttää suomalaisten veronmaksajien ja eläkkeensaajienkin kannalta kotimaisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen

tämä on aivan uskomatonta että te tässä pyritte nollaamaan valtioneuvoston lausunnon yhteiskunnan kannalta merkittävän hankkeen sanotte ettei sillä nyt juuri mitään merkitystä ole että se on yksi lausunnonantaja muitten joukossa

eduskunnan näkökulmasta tällaista lakiesitystä jos ministerin taholta siinä halutaan nollata eräs keskeinen kohta se kyllä pistää uudelleen arvioimaan kaikella tavalla ainakin selkeyttämään eduskunnan kannan ja eduskunnan tahtotilan jotta kansalaisille syntyy se käsitys että jos ja kun valtioneuvostolla on sanottavaa niin se myös otetaan vakavasti huomioon eikä ensimmäisenä ministeri ole nollaamassa omaa valtioneuvoston lausuntoaan

arvoisa puhemies

oli hienoa kuulla ministeriltä että sipilän hallitus tältäkin osin noudattaa parlamentaarisen valmistelun pohjaa ja tuloksia

tämä edustaja tolvasen työryhmä teki hyvää työtä ja on hienoa että hallitus on ottanut tähän ohjelmaansa ja myös käytännön toimintaan niitten linjausten eteenpäinviemisen se on kunnia sipilän hallitukselle

tosin tämä sdpn arviohan että kymmenkertaisena tulee takaisin on tietysti yhtä heikolla pohjalla kuin koko vaihtoehtobudjettikin mutta se on nyt sivuseikka ja nyt puhutaan oikeusministeriön alasta

mutta aivan oikein täällä on kiinnitetty huomio siihen että jotta ne hyvät tavoitteet ja linjaukset toteutuvat me tarvitsemme useita eri hallinnonaloja käsittävän konkreettisen ohjelman toimenpideohjelman jolla lähdetään sitten ihan oikeasti toteuttamaan tämän selonteon tavoitteita

mikä on ministerin kanta tähän koska meillä todettiin lakivaliokunnassa linjaus että näin mittaviin leikkauksiin ei pidä mennä ja jos tehdään joitain ratkaisuja pitää olla selvät kriteerit siitä millä tavalla istuntopaikkoja tai muita sitten karsitaan jos siihen mennään

mielestäni tulevan vaalin jälkeen perustettavan uuden hallituksen ohjelmaan en usko nimittäin että ennen sitä tapahtuu mitään pitää saada luonnonvarojen hyödyntämisen esteitä purkavia toimenpiteitä ja toisaalta resurssipuolella niitä toimenpiteitä joilla me pystymme nämä kasvavat uusiutuvat luonnonvarat nykyistä paremmin hyödyntämään ja siinä infra on aivan oleellisessa asemassa

arvoisa herra puhemies

tämä oli synkkä päivä paitsi kainuun maakunnalle yrittäjille työntekijöille myöskin suomelle koska kaivosteollisuuden varaanhan on ajateltu aika paljon suomen tulevan menestyksen kannalta ja nyt pitää toivoa ja uskoa että tämä asia pystytään ratkaisemaan mahdollisimman hyvin jotta imagotappio jää mahdollisimman pieneksi

kyseessä on lakikokonaisuus joka on ollut aktiivisen keskustelun kohteena niin ampumaharrastajien kuin metsästäjienkin osalta aivan oikein onhan kysymyksessä laajamittainen lakipaketti

valiokunta kuuli laajasti asiantuntijoita ja sai perustuslakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan lausunnot

juuri tärkein suonisto verkosto jolla luonnonvaroja hyödynnetään on näin huonon kohtelun aikaansaama ja tämä on ensimmäisiä asioita joka pitää muuttaa sitten kun aikanaan vaalien jälkeen näitä asioita tarkastellaan

eilen olisi ollut tämä rahoituspaketti kasassa mutta tänään ei

voiko tällainen uutinen pitää paikkaansa

ampuma aselainsäädännön uudistamisen tavoitteena on aseturvallisuuden lisääminen muun muassa parantamalla viranomaisten tiedonkulkua ja yhteistoimintaa

täällä ministerit ovat vakuuttuneet että hallitus tai ministeriöt lähtevät nyt hakemaan uutta omistajaa uutta yritystä tähän jatkamaan toimintaa

meille valiokunnassa esitettiin myös sellaista metropolimallia joka olisi perustunut verkostoon jossa olisi ollut muun muassa oulua ja tamperetta ja turkua ja jyväskylää

oliko niin että työ ja elinkeinoministeriö ja solidium eivät olleet aktiivisesti mukana hakemassa saneerausvaiheessa uutta yrittäjää tähän hankkeeseen tai uutta rahoitusta